viime vaaleissa jotka siis liikemiehet junailivat mieleisikseen äänestettiin korkeasuhdanteen aikana ei ollut nähty painajaisuniakaan tällaisesta lamasta

nyt pitäisi valtuudet päivittää

tähän on ihan asiaperusteita että vaaleja pitäisi aikaistaa ja niin kuin totesin ainakaan näitten galluplukujen valossa sosialidemokraatit eivät aja omaa asiaansa vaan ovat tässä asiassa ihan kansan asialla ja asialinjalla kuten aina

herra puhemies

pahiten tässä heti kärkeen pistää silmään se että tuottavuusohjelma on nyt näyttänyt pitkälti voisiko sanoa karvansa että monissa tilanteissa kun on vain sokeasti toteutettu henkilöstövuo sien vähennystä siis tehty tavallaan kirjanpidollisia ratkaisuja niin todellisuudessa asioitten hoitaminen on tullut veronmaksajille entistäkin kalliimmaksi

niitä jotka asuvat teltoissa ja kerjäävät kolikoita mukiin ja sitten niitä jotka tulevat yksityisellä suihkukoneella seutulaan ja asuvat kämpissä

hekin pyytävät lainoihin helpotuksia ovat ikään kuin pyytämässä apua voi sanoa ikään kuin kerjuulla

meidän luokse tullaan meiltä pyydetään takuita ja meitä pyydetään apuun enemmän kuin meidän pankkisektorimme vastuupuoli edellyttäisi

näistä pitää ottaa nopeasti opiksi ja ryhdyttävä miettimään olkoon se miten vaikeata tahansa minkälaista on julkisen hallinnon suunnalla oikea tuottavuus

me olemme tässä jakoavainongelmassa että meillä ovat eu sitoumukset tietyn määräisiä vaikka meidän rahoituslaitoksemme ovat toimineet varsin vastuullisesti kansainvälisillä markkinoilla

tämä kehysbudjetointi on monessa mielessä hyvä mutta kuka johtaa kokonaisuutta

herra puhemies

vastauspuheenvuoron tyyppisesti vastaan vielä edustaja lehdelle että monessa tilanteessa nämä palvelusetelit joihin viittasitte toimivatkin mutta kyse on kahdesta asiasta kun arvioidaan niitten toimivuutta

sitten kun budjettiriihessä jaetaan ministeriöitten kesken kiintiöitä nämä budjettiraamit kehykset alkavat kasvaa korkeussuuntaan muureiksi

riittääkö se siihen palveluun alkuunkaan mitä ihminen on vailla

jokainen ministeriö pitää tämmöisellä voisiko sanoa valtio valtiossa periaatteella kiinni niistä määrärahoista joita ministeriölle on myönnetty välittämättä yhtään mitään poikkihallinnollisuudesta

taitaa olla euroopan harvimmin asuttu maa tämä meidän kaunis kotimaamme ja meillähän palvelujen saatavuus on yksi ongelma kun ne keskittyvät taajamiin

ei ollut yhteisvastuusta tietoakaan kukaan ei tarjonnut meille apua

sen vuoksi siinä tarvitaan yhteisvastuuta ja yhteiskunnan tukea kuntien toimenpiteitä ja näinhän meillä tämä hyvinvointivaltio on tähän asti pitkälti toiminut että kaikista pidetään huolta asukoot sitten missä päin suomea tahansa

tällöin puhutaan esimerkiksi hallinnon niin kutsutuista tukipalveluista ja tässä ajassa ja veikkaan että myös tulevaisuudessa atk nostaa päätään entisestään tietojärjestelmien hallinnat niitten hinta ja niitten käyttö

tämä on varmasti painopistealue

näinhän siinä kävi eikä se ollut valtion velkakriisi sehän oli pankkikriisi pankit hankkivat ulkomailta lainaa ja elivät todella hulvattomasti

vähän vielä tätä historiaa

tämähän on lähtenyt amerikan maalta ja siellä on erilaisia rahoitusinstrumentteja ja instituutioita joista jokainen on siellä sitten toiminut hyvin itsekkäästi ja myöskin monet erittäin vastuuttomasti

kuinka paljon tuottavuus on kärsinyt sitä kautta että tuottavuusohjelman nimissä valvonta ynnä muuta

tästä ministeriaitiosta niin meille kerrottiin

nämä pienet palkkamenot ovat kirjautuneet säästöiksi mutta kirjanpito ei kerro kuinka suuri hintalappu on sillä että on menetetty suuria tuloeriä näin etenkin esimerkiksi tullin ja verottajan suunnalla

tämä johti vaan siihen että elvytystoimenpiteet myöhästyivät jonkun verran kun ensin kiistettiin tai arvioitiin se tilanne toisin

pelkästään tämmöinen laillisuuden ja kehyksissä pysymisen valvonta ei riitä

kyllä meidän on voitava kehittää ja järkiperäistää toimintaa entistä paremmin siihen suuntaan että päästään kiinni hintalaatu suhteisiin ja sitä kautta mahdollisimman taloudelliseen ja silti inhimilliseen toimintaan

ei kai suomen valtio voi todella ajatella näin että me lainamme vaikeuksissa oleville maille rahaa sillä motiivilla että me saamme korkotuottoja

kyllä tämän täytyy olla jonkinlainen lipsahdus ministerin suusta että tämä olisi bisnes ja että sillä motiivilla siellä pääomamarkkinoilla liikuttaisiin

jos perussopimusta olisi vain noudatettu siellä on hyvät säännöt kaikesta ja sitä olisi pitänyt noudattaa

sitten hän toteaa että perjantaina ei tehty päätöksiä siitä millä keinoin lainanantokyvyn kasvattaminen tapahtuu ja millä aikataululla täyttä kapasiteettia tavoitellaan

hänhän itse kertoo tässä että vastuut kasvavat kysymys on vaan enää keinoista ja aikataulusta

kakkossivulla hän toteaa

tämä kävi selvästi esille myös eilisessä valtiovarainministereiden euroryhmän kokouksessa jossa kapasiteetin kasvattamisen tavoista ei päästy päätökseen

sttn uutisessa vielä ihan alkuillasta pääministeri kiviniemi toteaa takausvastuitten kasvattamisesta että se kaadettiin toistaiseksi mutta paineita on

ymmärrän että hän on hiljaisesti myöntänyt että takausvastuut kasvavat ja olisi reilua sanoa niin kuin vihreät täällä sanoivat asiat selkokielellä eikä näin vihjailemalla ja diplomaattikielellä kun tosiasia on kuitenkin näin että hän on itse lukenut tässä tuomionsa ja todistanut tämän opposition väitteen oikeaksi

herra puhemies

heinoselle

väliaikaisuushan tarkoittaa sitä että joku tuki veronalennus tai vastaava on määrämittainen

saattaa olla että puhun täältä kansakunnan kaapin päältä viimeisen kerran elämässäni ja innostuin varmaan vähän liikaakin

haluan kiittää myöskin koko puhemiehistöä jämäkästä eduskunnan johtamisesta ja koko henkilöstöä siitä hyvästä palvelusta mitä tässä talossa olen kansanedustajana saanut

heinonen suomen hallitus on ministeri kiviniemen allekirjoituksella ilmoittanut euroopan unionin johdolle että suomi elvyttää oikea aikaisesti kohdennetusti ja väliaikaisesti ja nämä kriteerit eivät täyty kelamaksun poistolla ei hyvätuloisten veronalennuksilla eikä edes ruuan alvia alentamalla

herra puhemies

ehkä on ihmisten saaneen esittämistä jos ne täytyy kiittää ensinnäkin kaikkia niitä ihmisiä jotka lähtivät liikkeelle sankoin joukoin

tämä on vasta erävoitto

sdptä täällä on arvosteltu että ei ole vaihtoehtoja

herra puhemies

ensinnäkin ed

zyskowiczin lennokkaan puheenvuoron jälkeen täytyy todeta että hyvä että hän ihan puheenvuoronsa lopussa muutaman sekunnin uhrasi siihenkin että monenlaista on tapahtunut myös länsirintamalla

ei ole helppoa varmaankaan toimia niin että joka ilmansuunnasta saisimme objektiivisen tiedon käyttöömme reaaliajassa

ihan perusteltua on se että luurangot otetaan kaapeista esiin ja läpivalaistaan asiat niin kiihkottomasti kuin se ylipäänsä on mahdollista

musta kylki tässä saattaa olla aika monella ja ne ovat hyvin monesti myös herkkiä asioita

edellisessä puheenvuorossani puhuin yksityistämisen tuulista ja siitä että suomi on euroopan oikeistolaisimpia maita ja se näkyy tällaisena yksityistämisbuumina

valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan että valiokunta korostaa että elvyttävien toimien tulee olla ajantasaisia väliaikaisia ja oikein kohdennettuja

julkiset palvelut ovat yksityistämis minä sanon yksityistämis uhan alla ja julkiset palvelut maalataan nurkkaan niistä halutaan antaa tietoisesti negatiivinen kuva

valitettavasti hallituksen toimenpiteet ovat erittäin ankarassa ristiriidassa tämän valtiovarainvaliokunnan yksimielisen kannanoton kanssa

pysyvät miljardiluokkaa olevat valtion tuloista luopumiset ovat ne veronalennuksia kelamaksun poistoja mitä tahansa ovat ristiriidassa tämän valtiovarainvaliokunnan mietinnön kirjauksen kanssa

se on valtavan iso mediamarkkina ja näinä aikoina meillä on sellaiset päätöksentekijät joille kansa on valtakirjan antanut että on mahdollista kuljettaa näitä asioita nopealla tahdilla voimakkaasti yksityiseen suuntaan

silloin hallitus syyllisti meidät pelottelijoiksi että me pelotellaan kansakuntaa kun kaikki ennusmerkit oli jo olemassa

meidän joilla on täällä valtakirja pitää puhua se valtakunnan kaikkien julkisimmalta foorumilta eli eduskunnan puhujakorokkeelta

niitä ovat esimerkiksi ympäristötyöt perusväylänpidon määrärahat homekoulut asuntoyhtiöitten ja vuokrataloyhtiöiden peruskorjausavustukset

on itsestään selvää että meidän pitää kunnioittaa jokaisen äidinkieltä

kysyin vain sen kansalaispalautteen perään joka minulle oli tullut mitenköhän meidän kaksikieliset palvelumme mahtavat sijoittua kansainvälisessä vertailussa

esimerkiksi asunto osakeyhtiöiden ja vuokrataloyhtiöiden peruskorjausavustusten osalta tämä aikaikkuna joka nyt on helmikuun alusta tämän vuoden loppuun avoinna se on ihan kohtuuttoman lyhyt ajanjakso

olemmeko me kärkimaa niin kuin olen kuvitellut ja toivonut vai olemmeko me jollakin lailla menettäneet asemiamme